nythän on niin että kansanedustajat hyvin pitkälti keskittyvät maakuntakeskuksiin ja maakuntakeskukset saavat suhteessa enemmän kansanedustajia kuin seutukunnat jotenka vakavasti haluan että tuo brittiläinen malli yhden edustajan vaalipiiristä tuotaisiin myös harkintaan

kuitenkin näkisin että tämä on osaltaan poikkeuksellisen luonteista mutta yksilöllisen ratkaisun mahdollisuuksia pitäisi voida kehittää

mutta ennen kaikkea pelottaa sitten mitä tapahtuu jos kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla kuplat puhkeavat ja eläkevarat tältä osin häipyvät tai menevät kovin pieniksi

kaikkein pienituloisimmat joilta ei edes veroa mene eivät saa tästä kotitalousvähennyksestä hyötyä koska verovähennys ei voi heihin kohdistua ja he kaikkein kipeimmin juuri tätä apua tarvitsisivat

siksi näkisin että yksilö ei saisi yhteiskunnan edessä kärsiä

kotimaassa tämä riski on aina vähäisempi ja kun kotimaassa rakennetaan jotakin vaikka yhteiskunnallista infraa tai liikennerakenteita niin ne ovat kuitenkin tehtyjä panostuksia tänne

silloin tilanne tietysti korjaantuu jos lähiomainen vaikkapa lapsi tai lapsenlapsi tai joku tällainen kustantaa heille tämän työn mutta likikään kaikkien kohdalla ei ole näin

haluan laki aloitteellani jonka toivon tulevan lainmuutokseksi turvata yksilön oikeusasemaa suhteessa yhteiskuntaan

siellä on useiden kilometrien suoria

pidän sitä hyvin olennaisena osana sitä että ihmiset voivat tuntea kansanedustuslaitoksen omakseen ja sitä kautta näkisin tuossa hyvin arvokkaan asian keskusteltavaksi

eli ed

heli paasio toi hyvin olennaisen asian esille johon toivon että voidaan jatkossa kiinnittää huomiota ja korjata tämä ongelma

nythän muun muassa aivan uusina asioina ovat tulleet varsin merkittävätkin kohteet jos luonnonsuojelun takia lunastetaan jotakin kohdetta

dhondtin vaalijärjestelmä on järjestelmä jota käytetään todellakin kunnallisvaaleissa kuten täällä totesin

elikkä radan saattaminen pääratojen liikennöitävään nopeuteen ei ole mikään mahdottomuus

itse asiassa tuo kunnostettava osuus ei ole pitempi ollenkaan kuin seinäjokiparkanotampere oikorata koska nyt rata tampereelta orivedelle on jo ten rata trans european network rata joka on jo tässä superkunnossa ja sitä osaltaan myöskin vrn toimesta nyt tietyiltä osin perusparannetaan tämänkin vuoden aikana

nyt muistisäännöt ovat terveystieto minkä se nyt oikea nimi olikaan niin nyt saimme sentään lainsäädäntöön ja sen demarien aloitteesta sinne tuli ja siinä edessämme kaikki tätä koskeva keskustelu täällä salissa ja toivottavasti ne elävät yhä

arvoisa puhemies

suuren yleisön ja kansan parissa vaalitulos ymmärrettäisiin lottoarvonnaksi jossa sitten erilaisten desimaalien perusteella maakunnan äänestäjien tahto henkilövalintojen osalta käveltäisiin ylitse vielä puoluevalintojenkin osalta ylitse sillä perusteella että jossakin on toinen puolue saanut prosenttidesimaaleja ja se kävelee sitten maakunnan tahdon ylitse

pulliainen täällä toi esille

arvoisa puhemies

virtasen puhetta kuunnellessani tuli vielä esille eräs asia joka on syytä muistaa eli perittävän omaisuuden arvo esimerkiksi taantuvilla paikkakunnilla joista väki muuttaa pois ja joissa kiinteistöjen arvot tästä syystä alenevat ja vielä mahdollisesti taloudellisen laman myötä entistä enemmän

ryhmän arvoisa puhemies edustaja räsänen toi aiemmassa puheenvuorossaan esille mitä toimintoja joita tiettyjen sikiön vaihtumisen myötä on havaittavissa omaavat elämän

metsävaratietojen yksilöllisyys on verrattavissa lompakossa olevaan rahamäärään salattavuuden osalta yksityisyyden osalta tai jos on pankkitili tilillä olevaan saldoon

tämän vuoksi on hyvin perusteltua se että näitä maanomistajakohtaisia metsävaratietoja voidaan antaa vain metsänomistajan luvalla erityisellä luvalla jonka hän itse antaa

itse asiassa suunnittelu ei maksa mitään

tässä on eräs ongelma perintöveroarvostuksessa on nimittäin vaarana että kiinteistöt arvostetaan paljon käypää hintaa korkeampaan arvoon laskennallisin perustein

minulla oli vieraana ratamestari käymässä ja jos ratamestarien työtehtäviin halutaan osoittaa näitä suunnittelu ja valmistelutehtäviä niin tämä kaikki onnistuu nykyisellä organisaatiolla ja sitten tuleville vuosille voitaisiin suunnitella tämä käyttöönotto

äidin kohdussa taiwanin kaikkialla muuallakin ja minä todella toivon että myös tämän lääkärin etiikan hippokrateen valaa elämänsuojelusta voisi olla lääkärien

arvoisa puhemies

tietysti tavoitteena tulee olla mahdollisimman korkea prosentti mutta äänestysprosentin vaikutuksilla vaihtelu vaikutuksella olisi

on hyvin helppo yhtyä edellisen puheenvuoronkäyttäjän näkemykseen siitä että kestävän metsätalouden rahoitukseen on saatava lisää rahaa koska nämä rahat uhkaavat loppua ja työ metsissä on kuten aiemmassa puheenvuorossani sanoin parasta elvytystä tässä taloustilanteessa

eräät perunkirjojen tekijät ovat tuoneet tämän asian esille samoin kuin perunkirjoja tekevät henkilöt yleensäkin tuovat esille että kaikkein helpointa olisi poistaa lähiomaisilta perintövero kokonaan

aikoinaan tapasin erään sotilaslääkärin puolustusvoimien palveluksessa joka kertoi että hän on

käsiteltävänä oleva aihe selonteko ruokapolitiikasta ja maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on varsin tärkeä käsittelyn pohja

erikoistumisalaltaan etologi mutta hän sanoi että hän ei voinut olla siinä tehtävässä koska hän joutui surmaamaan elämän syke

elikkä pitäisi myös tämä perittävien omaisuuk sien arvon määrityksessä päästä siihen että ne myös seuraisivat aikaansa eivätkä olisi liian korkeita

nimenomaan elvytystoimi kestävän metsätalouden rahoituksen kautta kohdistuu juuri maaseudulle ja maakuntiin ja sillä on heijastevaikutusta laajalti tulevaisuuteen metsien parantuvan kasvun kautta vuosikymmenien päähän

kun tuota rataa joudutaan kunnostamaan aivan oikein iän vuoksi niin sitä ennen tulisi tämä vanha pohjanmaan rata saattaa haapamäen kautta kulkevana kuntoon jotta liikennettä voitaisiin ohjata oikoradan kunnostustöitten aikana vaihtoehtoista reittiä eikä tarvitsisi tänä aikana sitten kokea niitä haittatekijöitä joita työt liikenteen seassa merkitsevät

todellakin nykyinen järjestelmä on ymmärtääkseni hyvä

jos itse oli sotilaslääkäriksi koska siinä tehtävässä ei tarvitse

kun taloudellinen lama tai paikkakunnan muu kehitys vie arvoja alaspäin niin tässä on havaittu ongelmia että perintöverotuksessa laskettava vero nouseekin liian korkeasta summasta

jokaisen itsenäisen kansakunnan perusasioita on oma ruuantuotanto

en tiedä maailmassa parempaa

edusti osuin ruoissa huoneissa vielä taannoin perustaja räsäsen ja mainitsemaan asia on lääkärin oikeudesta kieltäytyä ja sinä nyt pitäs olla itsestään selvää että jos sä koulutat itsesi vuositolkulla suojelemaan elämää ja ja auttamaan ihmisiä ja leikkaamaan sitomaan ja jopa pahensi tippaakaan pakota tästä potkittas poistetaan vähän niinku osoittaa ei mikään suoraan voi osottatanko

aivan kuten ed

arvoisa puhemies

haluan yhtyä niihin ajatuksiin mitä ed

arvoisa puhemies

perintövero kaikkinensa sisältää monia monia ongelmia jotenka yksityishenkilöiltä sen poistaminen ja lähiomaisilta nimenomaan olisi tarpeellisinta

on erittäin hyvä että meissä kansanedustajissa on henkilöitä jotka ovat myös kuntapäättäjiä

arvoisa puhemies

palaan vielä tähän metsäverouudistukseen josta sanon että se oli todella erittäin selkeä ja hyvä ratkaisu matti vanhasen hallitukselta

silloin tietää sen todellisen elämän jota kunnissa koetaan vastuun ihmisten perustarpeista ja myöskin perusturvallisuudesta

sen me jokainen ymmärrämme että jos me saisimme ventovieraalta tuntemattomalta perinnön jonka ylläpitoon tai omistamiseen emme ole osallistuneet niin totta ihmeessä siitä pitää ihan asiallinen vero maksaa mutta se mikä on yhdessä koettu omaksi ja yhdessä myöskin hoidettu niin älköön siitä perintöveroa menkö

se että tässä maailmassa tuli taloudellinen taantuma taloudellinen lama oli täysin ulkopuolinen asia

näkisin että tämä kokonaisuus tulisi ottaa suunnittelun kohteeksi ihan normaalina asianomaisten virkamiesten työnä ja tehdä valmistelutyöt tulevia toimenpiteitä varten

sen takia arvoisa puhemies toivon että vaalikäytännön yhtenäisyyden vuoksi pysyvyyden vuoksi ja sanoisinko tuollaisen turvallisuuden tunteen vuoksi järjestelmiä ei muuteta ja että voidaan vaikuttaa oman alueen valintoihin eduskuntavaaleissa pitäydytään nykyisessä järjestelmässä ellei siirrytä sitten yhden edustajan vaalipiireihin ja että tämä olisi myöskin yhtenäinen käytäntö kuten nytkin kaikille muillekin vaaleille

se on vakiintunut tähän tämä sana ja silloin meidän tulee kyllä samanlaisesti pysyä käsitteissä kiinni mitä tämä sana merkitsee kuin vaikkapa äsken mainituissa esimerkeissä

ne sukupolvet jotka ovat kokeneet sodan aikoja tai jotka haluavat tuntea historian opetuksia tietävät mitä merkitsee jos ruuasta tulee puute

tämän vuoksi metsäteollisuuden vienti niin kemiallisen kuin mekaanisen metsäteollisuuden vienti ei vetänyt sillä tavalla maailmanmarkkinoilla kuten aiemmin ja kuten oli toivottavaa ja tavoitteellista

utu ymmärrän hyvin että uusista asioista riippuvuutta

aivan kuten täällä edellisessä puheenvuorossa tuotiin esille on vakava huoli siitä että on nuoria ikäluokkia jotka syrjäytyvät työelämästä

se tekee kipeää otos ei perustavaa laatua oleva ihmisoikeuskysymykset

heikki peltonen nimesi o

onneksi meillä on rauhan ajat onneksi maapallolla ei ole ollut vielä sellaisia katastrofeja etteikö ruokaa olisi ollut kaupan

edustaja tiusanen

tästä syystä hallituksen hyvä metsäverolaki ei ole voinut toimia niin positiivisesti kuin se olisi toiminut normaaleissa tilanteissa

myös väkemme vuotuisen rehun lempeästä keskustelua etelä yhdysvalloissa jossa on että aborttiin isä tulla tiliklinikoille suunnattuja hyökkäyksiä

arvoisa puhemies

sen takia näkisin että kunnille tulee panostaa juuri niihin toimiin joilla estetään syrjäytymistä niin nuorimpien ikäluokkien osalta kuin myös pian eläkkeelle jäävienkin osalta

mutta aivan irrationaaliset tulivuorenpurkaukset vaikka toisella puolen maapalloa saattavat jäähdyttää ilmastoamme niin paljon että ruuantuotanto pohjoisilla leveysasteilla vaikeutuu

räjähdykset tulipaloja murhia

mutta arvoisat kollegat ajatelkaapa nyt tätä tilannetta kun olemme taloudellisessa taantumassa

lapsiperheiden köyhyys on asia jota ei voida pitää oikeana

lääketieteen henkilökuntaa edustavia ihmisiä surmataan tästä on kysymys johtui mutta tämän tel kysymys elämän suojelusta niin silloin kun maailman joissa abortti on kielletty tai ostaa niitä vaikea saada siellä tapahtuu kuolemia naisten kuolemia laittomien aborttien yhteydessä suomessakin on tapahtunut aikoinaan siellä tapahtuu sitten kun infektioista erilaisia erilaisia jälkiseurauksia näistä laittoman abortin tekemisestä ja se on myös ihmisoikeuskysymys että näistä päästäni on ihmisoikeuskysymys myös se että nainen voi päättää omasta elämästä omasta ruumiistaan mutta olo on myös ihmisoikeuskysymys mielestäni se että henkilökunta voi olla

ellei meillä olisi nyt tätä matti vanhasen hallituksen esittämää ja eduskunnan hyväksymää metsäverolain käytäntöä jossa puun myyntivero on puolitettu nyt ei puukauppa varmasti kävisi yhtään millään tavalla nyt todella puukauppa olisi täysin jumissa

arvoisa puhemies

näinhän tutkijoitten mukaan on ollut aina silloin kun nälkävuodet ovat suomea koetelleet että ovat olleet tällaiset irrationaaliset aivan toisella puolella maapalloa vaikuttaneet tekijät jotka ovat tuoneet tänne hyisen hallan joka on vienyt viljan

on aivan oikein todettu että on parempi että tilanteessa jossa velkaannutaan valtio velkaantuu enemmän kuin kunnat koska silloin asia on kokonaisuutena enemmän hallittavissa ja kunnilla on kuitenkin vastuu ihmistä lähellä olevista perustarpeista

tämä on mahdollista nykyaikanakin ja voi olla että silloin todella kysyttäisiin mikä on meidän huoltovarmuutemme mikä on meidän viljan varmuusvarastointitasomme joka on muuten maailman paras mutta se olisi silloin koetteilla

määräthän ovat puolittuneet parhaimmista ajoista mutta kuitenkin puukauppa käy tänäkin aikana kuitenkin metsissä hakataan kuitenkin korjuukoneitakin siellä liikkuu vaikka määrät ovat paljon vähäisemmät kuin normaalisti

tämän vuoksi meidän tulee huolehtia siitä että meillä on aivan normaalissa elämässä kotimainen ruuantuotanto joka kattaa kaikki peruselintarpeet alkaen rukiista ja lihasta maidosta ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies

hinnat ovat puolittuneet karkeasti ottaen eri puutavaralajien kesken on toki tiettyä vaihtelua mutta olennaisinta on tukkipuun hinta

sitten kyynärlogian alueella työskentelevään ja voi kieltäytyä tästä toimi itse olen tätä mieltä ei ei voi olla eri koistymisen ehto se että suostuu tähän erään laastarin keskeyttämiseen uskon että se tällaisia naisia väljentäminen ei johda sellaiseen tilanteeseen etteikö kuitenkin niitä kollegojensa ettei löydy jotka näkevät myös tämän lajin me hengen oikeaksi mutta ne jotka eivät sitä näe miehille pitää olla oikeus kieltäytymisen edusti huulille ja puhemies näinhän se juuri on että pitää olla se oikeus kieltäytyä olennaisinta on kai ja jos kone osaani kuitenkin on se että meillä on toimiva lainsäädäntö

meillä on puolustusvoimat meillä on poliisi pelastuslaitokset meillä on rakenteellisia valmiuksia ja meillä on ollut hyvä väestönsuojavalmius

silloin kun meillä on oma tuotanto normaalioloissa meillä on mahdollisuus täyttää huoltovarmuutemme ja tarvittaessa normaaliaikana myöskin harjoittaa ruuan vientiä

ei ihme jos puukaupat ovat puolittuneet ja kun maailmanmarkkinoille eivät mene vientituotteet niin ostajat eivät sitten ole myöskään ostohalukkaita

aiemminhan noista vientituotteista ei tahtonut saada kunnon hintoja ja oli kaupallisia pulmia mutta nyt tilanne on muuttumassa toiseksi ja sen takia jokainen pelto on arvokas ja toivon että tässä maassa myös nuoria innostettaisiin ruuantuotantoa kohtaan niin viljelyyn karjankasvattamiseen eri muodoissaan kuin myös niihin elinkeinoihin jotka liittyvät ruuan jalostamiseen alkaen myllyistä leipomoihin teurastamoihin ja niin edelleen

eli tässä tilanteessa on todella välttämätön ollut se veroratkaisu joka tehtiin todella välttämätön

arvoisa puhemies

edelliseen puheenvuoroon liittyen jatkan

on erittäin hyvä että sitten viime sotien ei ole jouduttu käytännössä testaamaan minkä verran tuota väestönsuojaturvaa tarvittaisiin mutta on hyvä tietää että meillä on tätä turvaa

siinä otetaan joko kansalliset asenteet ja arvot huomioon ja käsitteli väärässä muita pääluokkien kohdalla todenneet keskustelut joissa osti koko maailmasta kysymys

siinä juuri tuotiin esille tämä käyttövaran niukkuus joka jää silloin kun eläkeläinen asuu laitoksessa

nyt olen esittänyt lakialoitteellani kriittisen näkökohdan siihen että meillä oltaisiin tätä turvaa laskemassa

nyt keräsen mies meillä on todellakin ennakkotapaus tilanteesta jossa gynekologi omassa virkatoimessaan kieltäytyy tekemästä raskauden keskeytyksiä sai sen vuoksi potkut ja tätä käytti sitä aivan korkeimpia oikeusasteita myötä

silloin se myönteinen mitä lailla halutaan kertoa tulisi tajuttavaksi niin metsäalan toimijoitten metsänomistajien kuin verottajankin kesken

olisin toivonut että olisi kiinnitetty vakavasti huomiota niihin näkökohtiin joita toin esille pohtien sitä mitenkä kansalaisten väestönsuojaturva edelleen säilyy mikä on mielekäs menettely

maaseutua ei voida tuoda maaseutu säilyy asuttuna vain silloin kun siellä viljelijä monimuotoinen maatilatalous voi toimia

tähän liitetään jos vääntyä ja sen seurauksena todettiin että lääkärin velvollisuus suorittaa virkavelvollisuutensa käy ohi tämän omantunnon suojan ja sen vuoksi meillä todellakin niin lainsäädäntö on tällä hetkellä tässä suhteessa puutteellinen ja vaatisi korjausta ja toivoneet että asia voisi edetä vielä vielä totean senkin että he todellakin lääkäriliitto omii omassa eettisessä periaatekannanotossaan

viime sotien ajaltahan meillä on muistikuvissa monella täällä on niin nuorta väkeä että meistä ei varmaan kukaan muista viime sotien kokemuksia kuinka väki riensi yleisiin väestönsuojiin

elikkä tähän epäkohtaan nämä lähetystökäynnin asian tuojat toivat esille ja toivoivat että enemmän jäisi laitoksessa asuvalle tätä käyttövaraa

arvoisa puhemies

tämä kysymys metsähallituksen maista on keski suomessa myöskin tullut esille mutta siinä on se ongelma että jos ajatellaan mielekästä metsätaloutta niin metsähallituksen maat eivät välttämättä ole lähiseuduillakaan

toivon että jatkossa tähän asiaan voitaisiin kiinnittää huomiota ja myöskin siihen että nämä laitoshoidon kustannukset eivät pääsisi karkaamaan ylisuuriksi

nuoret oppivat tekemällä näkevät työnsä tulokset joskus epäonnistuvat mutta tämä kaikki on hyvää kasvatusta elämässä josta on hyötyä toimipa sitten millä alalla elämässä tahansa

sillä kannalla että tämän nukkumatun oikeus ja vakaumuksen kunnioittaminen tulisi toteutua käytännössä on niin et lääkärit puivat ikäänkuin muotia sillä työpaikalla ja väistelee velvollisuuksia kaikissa tehtävissä se ei valitettavasti sekään kun nyt keskustelu on nyt päättynyt että voimistelusta ehdotus hyväksytään ja passia rajoittaa

toivon että me vakavasti kiinnitämme huomiota siihen että suomalainen viljelijä saa työstään kannattavan tuloksen ja että suomalainen perheviljelijä myös jaksaa ja voi hyvin

minulla ei tässä vaiheessa ole tiedossa ainuttakaan semmoista metsähallituksen maa aluetta joka järkevän tilusjärjestelyn kannalta metsätuhoalueen lisämaaksi tai korvausmaaksi voisi soveltua mutta näkisin että kun tuho on ollut tällainen mistä nyt on kyse jos jossakin tämmöinen ratkaisu löytyy niin metsähallituksen maitakin silloin pitäisi voida tähän tällaisessa tilanteessa harkita

ydinvoimaloita on entistä enemmän niillä on oma tehtävänsä energiahuollossa mutta kaikessa on myös ihminen joka voi aiheuttaa riskiä

toivon että näihin kysymyksiin voidaan jatkossa kiinnittää inhimillisyyden ja arvopohjan vuoksi huomiota

silloin kun maaseudulla ihmisten elinkeino kannattaa ja on hyvinvointi säilyy ainutlaatuinen suomalainen maaseutumme ja se säilyy vain asuttuna

hän lähti keskustelua varten kyselenpä verestyksen viides asia voi myös neuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokunta

me tiedämme tämän

kysehän olisi silloin lähinnä sellaisesta suomesta joka on tyypillistä metsätalous suomea ja silloin välttämättä niillä metsähallituksen mailla ei tuommoista luontoarvoa olisi

vaikka nyt ei ole kovin paljon ydinaseettomasta maailmasta puhuttukaan mediassa pitkiin aikoihin niin ydinaseet ovat todellisuutta

keskustelu